arvoisa puhemies

euroopan komissio on antanut ehdotuksen neuvoston asetukseksi työtaisteluoikeuden harjoittamisesta suhteessa sijoittautumisvapauteen ja palvelujen tarjoamisen vapauteen

toisaalta perusoikeuskirjassa vahvistettua perusoikeutta työtaisteluoikeutta ja toisaalta sisämarkkinoiden sijoittautumisvapautta ja palvelujen tarjoamisvapautta

tässä niin kutsutussa monti iissa komission perustelujen asetuksen tavoitteena on selkeyttää oikeustilaa ja yhteensovittaa näitä oikeuksia eu tuomioistuimen laval ja viking line ratkaisujen jälkeen

kuten muistatte viime syksynä käsitellyn energiatehokkuusdirektiivin osalta eu asioissa noudatetaan eduskunnan työjärjestyksen mukaan kahtia jaettua menettelyä

arvoisa puhemies

teidän hallituksenne on päättänyt että energiaverot kohdistuvat tasaisesti tasaveron luonteisesti eli raskaiten pieni ja keskituloisille koska saman laskun maksaa maksukyvystä riippumatta niin pienituloinen kuin suurituloinen

valtiovarainministeriön päätös aloittaa useimmiten selkeästi laatua määrittävien normien purkaminen on erityisen huolestuttavaa nyt kun kunnat painivat talousvaikeuksissa

täysistunnossa tänään käytävä keskustelu on tältä osin evästystä suurelle valiokunnalle ja erikoisvaliokunnalle työ ja tasa arvovaliokunnalle mahdollisesti perustuslakivaliokunnalle niiden ottaessa kantaa tähän u asiaan

arvoisa puhemies

taloutemme on romahtanut ja kansalta haetaan yhteishenkeä suomen jälleenrakentamiseksi ja lamasta ylös nousemiseksi

lissabonin sopimuksessa annetaan kansallisille parlamenteille oikeus esittää unionin toimielimille huomautus jos ehdotettu unionin säädös loukkaa toissijaisuusperiaatetta

ministeri häkämies valtionyhtiöt ovat irtisanoneet myös väkeään tämän laman aikana ja hallitus toivoo palkansaajilta kaiken kaikkiaan malttia omissa palkankorotuksissaan ja tavoitteissaan

normit määrittelevät palveluille laatua ja tuemme kyllä hallinnon uudistamista ja sitä että resurssit voidaan kohdistaa palveluihin mutta meidän linjamme kuntataloudessa on selvä

toissijaisuusperiaatteen mukaan unionin ei pidä aina käyttää kaikkea sitä toimivaltaa mitä sillä on vaan sen pitää jättää jäsenvaltioiden käsiin ne asiat jotka tarkoituksenmukaisemmin voidaan ratkaista kansallisesti

joka kolmas valtion omistama yhtiö salaa yhä toimitusjohtajansa lisäeläkkeen koon vaikka valtio omistaja on ohjeistanut syksyllä yhtiöitään avoimuudesta

arvoisa puhemies

miten on mahdollista että hallituksessa valmistellaan kunnallisten palvelujen normien purku nyt kun taloustaantuma lisää palvelujen tarvetta ja monia perheitä uhkaavat talousvaikeudet

pohdintaan tarkoituksenmukaisuudesta päätöksentekotasosta sisältyy usein arvio siitä onko säädösehdotuksesta yleisesti tai sen yksityiskohtien osalta mahdollisesti kannatettavasta tavoitteestakin huolimatta tarpeen säätää eu tasolla ja mikä sen tuoma lisäarvo voisi olla

valtioneuvosto on nytten toisen kerran antanut eduskunnalle hallituskauden eu selonteon joka käsittelee euroopan unionin kehittämistä sekä suomen linjauksia unionissa

ehdotus ei tuo lisää selvyyttä sen enempää palvelujen sijoittautumisvapauden kuin työtaisteluoikeutta koskevaan oikeudelliseen säätelyyn

oikeustilan selkeyttämiseksi ei myöskään ole välttämätöntä säätää riitojenratkaisumekanismeista tai asettaa jäsenvaltioille velvoitteita ilmoittaa euroopan komissiolle kansallisista työtaistelu uhista

asetusehdotuksen säännökset jäävät varsin epäselviksi ja ne voivat käytännössä merkitä jäsenvaltioissa tunnustettujen riitojenratkaisumenettelyjen käyttämisen ja työntekijöiden perusoikeuksien rajaamista

juuri nämä tasaverot kuten sähkön ja lämmön verotus lisäävät tätä eriarvoisuutta suomessa kun maksukyky ei olekaan enää verotuksen perustana